usein sanotaan että suomessa on kaikista vanhimmat autot liikenteessä ja tietysti tämänkin lain tarkoituksena on että edistettäisiin uu sien autojen tuloa maahamme

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveyspuolen järjestämisvastuun selkiytymättömyys tuo suuret haasteet koko kuntarakennearviointiin

arvoisa puhemies

kuntauudistuksella ei palveluita turvata vaan suunniteltu keskittäminen vie palvelut yhä kauemmaksi ja antaa tilaa markkinoille tuleville monikansallisille yrityksille

kaikissa muissa kunnallisissa asioissa kunnan luottamushenkilöllä on vielä kohtuullisesti valtaa vaikuttaa kunnan taloudenhoitoon mutta terveyspalveluiden osalta vaikutusmahdollisuutta ei käytännössä juuri ole

hyvänä esimerkkinä on ensivastehoidon suunniteltu siirtäminen sairaanhoitopiireille jolloin useimmissa kunnissa palvelu heikkenee ja palveluiden hinnat moninkertaistuvat

terveydenhuollon osalta päätösvalta rajoittuu lähinnä joihinkin henkilövalintoihin muuten terveydenhuollon menot kulkevat omaa latuaan

sote uudistuksen osalta on paikallaan hakea uusia toimintamahdollisuuksia varmasti niitä leveämpiä hartioitakin mutta niitä ei synny kuntaliitoksilla

mutta ehkä tällä on ihan hyvä vaikutus että ne romut tulee sitten kerättyä samaan paikkaan ja toivottavasti tällä toteutuu se toivomus että uusia autoja ilmaantuu suomen maanteille

kuntarakenteen suunnittelijat eivät ilmeisesti ole missään vaiheessa kuunnelleet niitä asiantuntijoita jotka ovat eri mieltä näin laajamittaisten kuntaliitosten tarpeellisuudesta ja niiden vaikutuksista

pienetkin terveyskeskukset voivat toiminnallisesti olla tehokkaita

useat kunta alaa tuntevat professorit ovat sitä mieltä että miljardisäästöjen saaminen kuntarakenteita muuttamalla on täyttä puppua

jos sadasta pienimmästä kunnasta viedään kaikki palvelut saadaan miljardisäästö sanoo professori meklin

tulisiko lääkäreitä jostain lisää

ei varmasti

jos lääkäreiden yksityisvastaanoton rahastusmahdollisuutta jollain tapaa suitsittaisiin sillä voisi olla tällainen vaikutus

on tärkeätä että neuvoston kokoonpanossa olisi tosiaan näistä

tämäkö on hallituksen tavoite

onko vielä

lääkäreitä meillä on tällä hetkellä aivan riittävästi mutta heidän saamisensa terveyskeskuksiin ei ole helppoa monilta osin paperien pyörittely ei ehkä ole kovin kiinnostavaa

arvoisa puhemies

juuri edustaja huovinen sanoi että vaaditaan lisää rahaa

sitten esille otettiin työssäkäyntialueet ja niiden vaikutukset

mutta kun olen kuunnellut nyt tämän koko keskustelun ajan niin jokainen hallituspuolueen edustaja ei ole hyväksymässä tätä lakipakettia joten se on ihan turhaa nyt sitten perussuomalaisia ja oppositiota moittia että meillä ei ole mitään antamista

tämäkin vain osoittaa sen kuinka hataralla pohjalla valmistelu on ollut

sosiaali ja terveyspuolen puuttuminen kokonaan valmistelusta on viimeistään osoittanut sen että kuntarakennesuunitelma on tuotu täysin raakileena käsiteltäväksi

hallituksen piiristä on myös esitetty että uudistuksen jälkeen isommat terveyskeskukset ja niiden virat kiinnostaisivat lääkäreitä paremmin

onhan niin niin kuin sanoitte että eduskunta on jätetty vallan tämän keskustelun ulkopuolelle ja täällä vielä kehdataan sitten julistaa että meidän pitäisi toimia yhtenäisesti

onko siis hallituksen tarkoitus että pienet terveyskeskukset ajettaisiin alas

toisaalta jos tällä tiedonannolla on tarkoitus asian valmistelu käynnistää niin silloin ollaan aikataulussa

hallituksen säästövaatimusten toteuttaminen vaikuttaa pitkäaikaisesti suomen puolustuskykyyn kirjoittivat puolustusministeri wallin ja puolustusvoimien komentaja puheloinen viime elokuussa helsingin sanomissa

se kuitenkin edellyttää sitä että hallitus luopuu omista aikatauluistaan ja kutsuu opposition mukaan valmisteluun alusta asti demokratian pelisääntöjen mukaan

siltä se tosiaan on näyttänyt

ministerit vuorotellen esittelevät omia puolivalmiita esityksiään joita sitten samaa tahtia vedetään takaisin eikä mitään valmista synny

kyllä pakostakin tulee mieleen että kunnallisvaalien sattuminen tähän saumaan ei sopinut hallituksen sote uudistuksen valmistelijoille

minkäänlaista todellisuuspohjaa ei myöskään ole niille väitteille joissa ainakin uudistussuunnitelmien alkuvaiheessa lupailtiin että uudistuksella olisi tulossa miljardisäästöjä

terveydenhoidon uudistuksessa tulee miettiä onko perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja syytä lähentää keskenään

suurin osa ihmisistä kuitenkin tarvitsee erikoissairaanhoitoa hyvin harvoin kaikki eivät koskaan mutta perusterveydenhuoltoon joutuu turvautumaan jokainen

ottamatta sen kummemmin kantaa jonkun ruotsinkielisen kasarmin säilyttämiseen ihmetystä herättää tietysti se onko jonkun kasarmin säilyttäminen halvempaa kuin toisen

perusterveydenhuollon jättäminen erikoissairaanhoidon jalkoihin voi aiheuttaa molemmissa hoitotason laskua ja palvelujen saatavuuden heikkenemistä

varuskuntien lakkauttamisia perustellaan kiinteistökustannuksilla

eräs näkökohta rajat ylittävästä terveydenhuollosta

toivottavasti tämä laki paranee kun tässä muutama kuukausi tätä vielä käsitellään

sehän olisi kaikille tärkeätä että meidän koko maamme kuntalaiset olisivat tähän tyytyväisiä on sitten kysymys oppositio tai hallitusrintamasta

sama tilanne on varikoiden suhteen

kannatan edustaja juvosen tekemään epäluottamuslausetta

eikö olisi yhtenä vaihtoehtona yksinkertaisesti tehdä suoraan ostopalvelusopimus esimerkiksi joidenkin leikkausten hoitamiseksi

viime hallituskaudella puolustusvoimien saneeraukset ovat olleet jo kovasti tapetilla

jos suomalaiset sairaalat eivät pysty tarjoamaan palveluitaan kohtuuajassa ja suomalaiset yksityiset toimijat ylihinnoittelevat omat palvelunsa niin kansantalouden kannalta olisi oikein hakea vaihtoehtoja näin lyhyen tähtäimen ongelmiin se ei tietysti pitemmän päälle vetele

aivan uutena asiana ei tämä uudistus tule keskustallekaan koska eräs keskustan entinen kansanedustaja joka oli mukana puolustusvaliokunnassa tiesi jo etukäteen mitkä varuskunnat ovat ensisijaisesti lopetuslistalla jos lehteen on uskomista

arvoisa puhemies

euroopan unionin afrikan karibian ja tyynenmeren eli akt valtioiden kanssa tekemä kehitysyhteistyö sekä eun rahoitustuki merentakaisille maille ja alueille rahoitetaan euroopan kehitysrahastosta

mitä mieltä ministeri on tästä asiasta

toisaalta muutamien ministerien julkisuuteen antamat lausunnot osoittavat ettei kaikista muistakaan asioista ole paljon hallituksen sisällä keskusteltu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmisten auttaminen omassa maassaan on hyvä periaate

olisi lähdettävä tarkastelemaan muun muassa puolustusvoimien ylintä hallintoa onko heille kaikille olemassa sellaista työtä jota puolustuskykyämme ylläpitävä toiminta vaatii

auttaminen tapahtuu yhteiskuntaa ja sen taloutta kehittämällä paremman tulevaisuuden mahdollisuuksia tukemalla niin koulutuksen teollisuuden infran kuin terveydenhuollonkin projekteilla

ovatko erilaiset rauhanturvaamisoperaatioiden nimellä kulkevat osallistumiset välttämättömiä ja harkittuja

jos meille syntyy sellaisia varuskunta alueita mihin ei ole tulijoita ja missä rakennuskanta vaatii kohtuuttomia korjauksia silloin tulee harkita sellaisia toimenpiteitä kuin taloudellinen toiminta edellyttää

tiedetään että liian monessa kohdemaassa korruptio on erittäin suurta suuri este luoda mitään oikeasti pysyvää

ja täällä on puhuttu että korvaavia työpaikkoja järjestetään on kysymyksessä esimerkiksi länsi suomi tai itä suomi ja annetaan rakennemuutosrahaa

liian suuri osa avustusrahoista valuu vääriin käsiin lihottamaan päättäjiä

eli tuntuu että toisella kädellä annetaan ja toisella kädellä otetaan ja loppujen lopuksi taloudellinen tilanne ei tästä muutu

mutta kaiken kaikkiaan tässä puolustusvoimapäätöksessäkin on taas lähdetty tuolta latvasta alhaalle

se työllistää paljon hallintoa konsultteja ja muita byrokraatteja

suomalaisille näistä rahoista voi tippua töitä tai tilauksia jos pärjäävät kilpailutuksissa

olin siitä itse päättämässä ja muistan että tästä esityksestä kyllä oli semmoisia kiihkeitä keskusteluja että toiset sanoivat että tämä ei ole tasa arvoa ja kuinka naisten fyysisyys onnistuu siinä mutta ainakin nyt tutkimuksienkin mukaan naiset ovat tosiaan motivoituneimpia

siis suomalaisten työllistymistä olisi turvattava myös tässä tapauksessa täysimääräisesti

ei kuntia voida yhtäkkiä niputtaa mihinkään kaavamaisiin toimintamalleihin

mutta näin lyhyesti

se mikä toimii jos toimii kehä kolmosen sisällä ei välttämättä toimi lapissa pohjois savossa pohjanmaalla tai edes meillä pirkanmaalla

tuotteille esimerkiksi kahvi kaakao mineraaliöljy taattaisiin riistohintaa parempi reilun kaupan hinta joka menisi normaalisti tuottajille

varsinaisen työntekijäportaan työmäärä ei siitä vähene vaikka yksiköistä tehtäisiin kuinka suuria

vain työpaikkojen väliset matkat pitenevät

vientituotteiden valinta ja jyvitys tulisi tehdä kannustavasti siten että täysimääräisen tuen saaminen edellyttää ponnisteluja ja uusia avauksia

näin voitaisiin saada aikaan kehitysmoottori joka olisi enemmän kestävällä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään pohjalla

useissa kunnissa on purettava monien vuosien aikana muodostuneita hallintorakenteita joissa erilaiset hyvä veli järjestelmät ruokkivat toinen toistaan

kuntauudistuksen osalta me näemme että vapaaehtoiset kuntaliitokset ovat hyväksyttäviä kuitenkin niin että kuntalaisten ääntä on aina kuultava

ministeri virkkusen vetämä kuntarakennetyöryhmä hyökkää voimakkaasti erityisesti maaseutuelinkeinoissa kiinni olevia suurkaupunkien kehyskuntia vastaan

mikä siinä muuttuu jos näitä kuntia yhdistetään

maankäyttö on harvojen suurkuntien ongelma

miksi asiansa ja taloutensa hyvin hoitaneet kehyskunnat pitäisi pakottaa näiden kuntien kasvureservaateiksi ja samalla pikkuhiljaa näivettää omaa palvelutarjontaansa

kuntien lukumäärä ei voi eikä saa olla mikään tärkeä tekijä palvelujen turvaamisessa koko maassa

suomen kunnissa on merkittävä määrä pien ja pk yrityksiä jotka kantavat verotuloina jytkyn määrän rahaa silloinkin kun pörssiyritykset yskivät

nämä yritykset ovat investoineet niihin kuntiin joissa sijaitsevat työllistäen merkittävän määrän alueiden ja kehyskuntien ihmisiä

myöskin yrittäjät arvostavat työvoiman saatavuuden lisäksi mahdollisuutta elää lähellä luontoa asua ja elää siellä missä ihminen viihtyy

kuntarakenneuudistus on palveluiden osalta näin tekemässä

mitä kauemmas keskuksista siirryt sitä kauemmas demokratia sinusta loittonee

täällä on monta kertaa puhuttu vahvoista kunnista ja uskallan väittää että välttämättä suuret kunnat ja kaupungit eivät ole tuottavia

arvoisa puhemies

suomi elää työnteolla

meillä ulkoiset puitteet eivät ole raflaavia mutta meillä on esimerkiksi vuosi sitten laitettu ja sanottu että meillä on maan tehokkain terveyskeskus

korkean työllisyyden vuosina eläkerahastot karttuivat

me olemme pirkanmaalla lähes onnellisia ihmisiä niin kuin minäkin tähän saakka ja me olemme aika turvallisesti eläviä ihmisiä

pitkät työttömyyskaudet pienentävät eläkemaksutuloja mikä heikentää eläkkeiden tulevaa tasoa

meillä jokainen lapsi pääsee päivähoitoon

meillä on erittäin hyvä lääkäripariskunta joka käy joskus taysissakin suorittamassa operaatioita